eli kun viisaasti katsomme tietohallintohankkeita katsomme sellaisia kokonaisuuksia rakenneuudistuksia jotka selkeästi parantavat tuottavuutta nämä toimet kannattaa tehdä

en usko että on yhdenkään veromaksajan etu se että toiminta ei ole tuottavasti hoidettu

talousrikostorjunnasta tuossa oikeastaan jo mainitsinkin

meidän on syytä kuitenkin muistaa se että jos poliisi on ainoa jonka resursseja parannetaan silloin aiheutamme eräänlaisen tulpan syyttäjälaitokselle ja tuomioistuinlaitokselle

tämä on kokonaisuuden ketju ja jokainen osa tarvitsee lisäresursointia

näytän tässä puhuneen yli aikani

haasteita siihen kuitenkin sisältyy hyvinkin paljon ja niin kuin tiedämme alkoholilla on valtavan suuri merkitys näiden asioiden osalta

luulen että pidän tässä pienen tuumaustauon ja vastaan kysymyksiinsä as

tapaan itse varsin usein baltian ministereitä kuten myös poliisin ylijohto ja rajavartiolaitos pitävät tiiviisti yhteyttä sinne päin eli pyrimme tässä olemaan mahdollisimman herkkinä ja varmistamaan kaiken riittävän yhteistyön tältä osin

tällä hetkellähän vaikka laitokset ovat isompia niin partiointialueet on jaettu lähipoliisialueisiin eli käytännössä partiot liikkuvat omilla alueillaan

nyt pitää muistaa yksi asia kun puhumme poliisin resurssijakomallista

resurssijakomalli on itse asiassa poliisin itse sisäisesti kehittämä jakomalli jolla verrataan eri laitosten tarvitsemia virkoja keskenään

eli tämä ei ole mitään kiveen kirjoitettua tekstiä vaan se on malli jolla poliisihallinto sisäisesti katsoo miten virkoja pitäisi keskenään arvottaa eri laitosten välillä

nämä luvut joita on julkisuudessa heitelty perustuvat pelkästään sormiharjoitteluun tämän mallin perusteella eli näitä ei ole missään vahvistettu

ylipäätään kun puhutaan resurssijakomallista se tarkoittaa kohdentamista viidelle vuodelle eli esimerkiksi yhdestä vuodesta tällöin ei ole kysymys mutta en syvemmälti mene siihen asiaan koska ne eivät ole missään vahvistettuja

nyt on kuitenkin syytä muistaa se että se virkamäärä mikä meillä tällä hetkellä on poliisissa on osittain lainaa ja kaikki laitokset valtakunnan yksiköt tietävät tämän

näihin virkoihin rahoitus on vain määräaikaista niin kuin hyvin eduskunta tietää koska itsekin on siihen myöntänyt lisäresursseja mikä on erinomaisen hyvä asia ja käytännössä nämä virat vähitellen poistuvat

jos haluamme selkeästi nostaa poliisien määrää tasollisesti se tarkoittaa sitoutumista monen vuoden kehyksiin ja myös koulutusmääriin koska näiden täytyy olla tasapainossa keskenään

meillähän on tälläkin hetkellä noin kymmenen en muista aivan tarkkaa lukua pelastuslaitosta joilla tälläkin hetkellä on oma toiminnassa oleva valvomo

eli se liittyy siihen miten itse järjestetään omalla alueella resursointi ja miten se parhaaksi katsotaan hoitaa eli tämä ei mitenkään liity eikä johdu hätäkeskusuudistuksesta vaan kysymys on aivan omasta pelastuslaitoksen tarpeesta perustaa

nyt mennään pui listaa edustaja joka